tämä tarkoittaa myös sitä että kun nuoret suomalaiset ovat hyvässä kunnossa suoriutuvat hyvin asepalveluksesta he todennäköisesti pärjäävät hyvin myös esimerkiksi jatko opinnoissaan ja työelämässä ja elämässä ylipäätään

näin ollen kysynkin ministeriltä miten hän näkee puolustusvoimien roolin olla osana toteuttamassa tämän talousarvion suurta hanketta nuorten yhteiskuntatakuusta niin että kutsunnat asepalvelus reserviläisaktiviteetit nivoutuisivat osaksi tätä yhteiskuntatakuun toteuttamista

silloin uudistusta tehtäessä käytiin kädenvääntöä siitä pitäisikö tulevat maalaiskunnat perustaa seurakuntajaon pohjalle vai sitten silloisten hallintopitäjien pohjalle

jos silloin aikanaan olisi päädytty hallintopitäjien pohjalle jotka nykyään vastaisivat suunnilleen seutukuntajakoa niin tuskin meidän tarvitsisi nyt tätä kuntakarttakeskustelua käydä ollenkaan

kunnat kooltaan vastaisivat niitä toiminnallisia kokonaisuuksia joita tämän ajan yhteiskunta kunnalta edellyttää hallinnon puolesta

arvoisa puhemies

nämä kuntarajathan eivät siis sinällään ole mikään itseisarvo mutta hallinnon rajoista ei saa tulla järkevän toiminnan esteitä ja valitettavasti käytännössä nämä hallinnonrajat ovat esimerkiksi ict hankkeissa olleet järkevän toiminnan esteenä

itse asiassa kun tästä valtiovarainministeriön pääluokasta nyt keskustellaan vetoaisin kyllä ministereihin ja koko valtioneuvostoon että tämä ict asia otettaisiin aivan erityisen tarkastelun ja huomion alle koska siltä sektorilta olisi todella mahdollisuus saada niitä tehokkuussäästöjä ja sitä kautta myös palveluiden parantumista mitä suomalainen julkinen sektori kaipaa

kyllä meidän täytyy kyetä elämään tulojemme mukaan ja itse asiassa vain uuden kasvun luominen yksityisellä sektorilla ja entistä järkevämpi ja tehokkaampi toiminta julkisella sektorilla voivat pelastaa meidät uhkaavalta velkaantumisen kierteeltä ja sitä kautta koko yhteiskunnan umpikujalta ja siksi myös kuntien uudistaminen on täysin välttämätöntä

arvoisa puhemies

aiemmin tänään käytiin hyvää keskustelua sisäisestä turvallisuudesta ja yksi keskeinen sisäisen turvallisuuden toimija on jäänyt mielestäni liian vähälle huomiolle

ministeri virkkuselle kuuluukin nyt tässä yhteydessä antaa kiitosta tullin hallinnon uudistamisesta jolla jo nykyisellään yhtä valtion kaikkein tuloksekkaimmista toimijoista edelleen tuodaan paremmin ajan haasteita vastaavaksi

tullia olisi hyvä muistaa paitsi tehokkaana verojen kerääjänä myös tärkeänä sisäisen turvallisuuden viranomaisena jonka rooli täällä valtiovarainministeriön asioista keskusteltaessa jää liian usein liian vähälle huomiolle

valtiovarainministeriön näkökulmasta tullin mahdollisuus estää jo ennalta niitä ongelmia jotka myöhemmässä vaiheessa voisivat kaatua poliisin ja oikeuslaitoksen kontolle muualla kustannuksia tuoden on merkittävä ja siihen tulisi arvoisa puhemies kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota

arvoisa herra puhemies

selvää on että velkaantumisvauhti on huolestuttava

edustaja kalliorinteelle toteaisin että yleinen asevelvollisuus ja operatiivisten joukkojen kehittäminen eivät ole millään tavalla toisilleen vastakkaisia vaan operatiivisia joukkoja täytyy varmasti kehittää siihen suuntaan mitä kalliorinne kuvasi ja niiden varustelutasoa täytyy pystyä parantamaan

on kuitenkin syytä muistaa että jo hallitusohjelmaan kirjattiin valmius tehdä lisää sopeutustoimia jos talouskehitys ei toteudu toivotun kaltaisena ja velkaantuminen uhkaa karata käsistä

mutta ne tukeutuvat suomalaiseen moderniin tietoyhteiskuntaan ja esimerkiksi niitä yhteiskunnan viestiliikenneyhteyksiä turvaamaan tarvitaan alueellisia ja paikallisia joukkoja jotka sitten pitävät yllä sen siviiliyhteiskunnan toiminnan joka kuitenkin on sen operatiivisen toiminnan kivijalka myöskin kriisiaikana ja joka itse asiassa on se yhteiskunta jota nämä operatiiviset joukot turvaavat

kokoomus ei ole halunnut verotuksella rangaista niitä jotka haluavat omalla ahkeruudellaan kohentaa elämisensä laatua ja olla näin isänmaata rakentamassa

kysyisin ministeriltä vielä tästä että kun puolustusvoimauudistus lähtee liikkeelle ja puolustusvoimat on merkittävä toimija myös muiden viranomaisten näkökulmasta niin miten esimerkiksi virka apu poliisille niissä maakunnissa joissa puolustusvoimien läsnäolo vähenee pyritään jatkossa turvaamaan

jokaiselle nuorelle on kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä löydettävä työ opiskelu harjoittelu tai kuntoutuspaikka jokaiselle tarpeensa mukaan

väitän että tämä ennalta ehkäisevä panostus säästää itsensä tulevaisuudessa takaisin moninkertaisesti kun meitä nuoria suomalaisia ei menetetä pysyvästi työttömyys ja syrjäytymiskierteeseen

kemi tornion ammattikorkeakoulusta ollaan ajamassa kokonaan alas kulttuurialan ja liiketalouden koulutus ja käytännössä myös rampauttamassa tekniikan alan koulutus

meri lapin alueella toimii merkittävää metallinjalostus ja puunjalostusteollisuutta ja kaivosalakin on vahvassa nousussa joten pohjoisessa ei tekniikan alan osaamisen kysyntä varmasti ole ainakaan vähenemässä päinvastoin

kulttuurialan lopettaminen puolestaan veisi pohjaa lapin korkeakoulukonsernin yhteydessä toimivan kulttuuri instituutin mielekkäältä toiminnalta

alleviivaan nyt aivan erityisesti sitä että ammattikorkeakoulujen koko idea on palvella omien alueidensa elinkeinojen työvoimatarvetta ja kehittämistä

en missään tapauksessa kiistä tarvetta sopeuttaa maanlaajuisesti aloituspaikkamääriä ikäluokkien kokoon mutta siitä toivon uutta ja perusteellisempaa harkintaa ovatko esitetyt leikkaukset juuri näin kohdennettuina oikeita

kemi tornion kulttuuri ja liiketalousalan lopettaminen sekä tekniikan koulutuksen käytännössä poishivuttaminen merkitsisivät sitä että elinkelpoisia yksiköitä olisi vaikea kehittää tasapuolisesti korkeakoulukonsernin sisällä

siksi olikin aiemmin debatissa hyvä kuulla ministeriltä itseltään että hän tulee vielä tarkasti perehtymään korkeakouluilta saamiinsa palautteisiin jotta tehtävät ratkaisut lopulta tukevat budjettitekstissä linjattua tavoitetta eli aktiivista alueen kehittämistä ja sitä että korkeakouluja ja niiden toimintaa kehitetään kilpailukykyisinä ja kiinnostavina työ ja opiskelupaikkoina

sitten vielä asia joka liittyy osin ainakin ministeri arhinmäen ja ministeri wallinin vastuualueelle mutta mahtaa kiinnostaa myös ministeri risikkoa

naisikäluokista ei vastaavaa mitattua tietoa yhtä kattavasti ole mutta nuorten elintapoja kartoittavien tutkimusten valossa ei ole syytä olettaa että suunta naistenkaan osalta olisi ollut ainakaan parempaan suuntaan vaan valitettavasti kunnon huonontuminen on ongelma aivan sukupuoleen katsomatta

millaista yhteistyötä puolustushallinto ja kulttuuriministerin alaisuudessa toimiva liikuntatoimi aikovat tehdä sen edesauttamiseksi että asevelvollisten ja reserviläisten fyysisen kunnon heikentyminen saataisiin loppumaan ja fyysinen kunto paranemaan

toisaalta pitäisin tärkeänä että myös geologian tutkimuskeskuksen voimavarat voitaisiin säilyttää vähintään ennallaan koska kaivosalalla hankkeiden elinkaari malmion löytymisestä kaivokseksi on jopa parikymmentä vuotta

meidän pitäisi huolehtia siitä että kun nyt toimintaansa aloittamassa olevat kaivoshankkeet tulevat aikanaan elinkaarensa loppupuolelle meillä olisi mahdollisimman hyvin tietoa myös uusista malmioista jotta kaivosalan kehittyminen ja työpaikat pystytään pitämään vakaalla positiivisella kehitysuralla

geologian tutkimuskeskus tekee tärkeää työtä tällä saralla ja sen takia sen resursseista huolehtiminen on pitkäjänteistä investoimista tulevaisuuden hyvinvointiin

aivan lopuksi vielä tähän äskeiseen keskusteluun ministeri koskisen kanssa totean että hyvä lohi ja petopolitiikka ei maksaisi juuri mitään mutta olisi verraton potentiaali kansantuotteen kasvattamiseksi kalastusmatkailun ja poronhoidon kautta

arvoisa puhemies

kuluneen vuoden aikana suomessa on koettu uhkaavia tulvatilanteita

täällä ministerin hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuuksien tavoitteisiin on kirjattu että vesitalouden osalta tulva ja patoriskit ovat hallinnassa

arvoisa herra puhemies

sekä tämän hallinnonalan kohdalla että monissa muissa puheenvuoroissa on todettu talousarviota käsiteltäessä että me suomalaiset elämme yli varojemme

tämän yhtälön ratkaisemiseksi meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin luoda uutta kasvua yksityiselle sektorille ja toisaalta sopeuttaa julkisen sektorin menoja niin että elämme tulojemme mukaan

tämän yhtälön molempiin puoliin liittyen haluan arvoisa puhemies nostaa nyt esiin yhden vaikean ongelman joka liittyy valtiovarainministeriön hallinnonalaan ja erityisesti hallintoministerin osuuteen siitä

arvoisa herra puhemies

kun katsomme viime vuoden vientitilastoja suomella oli tavaraviennissään kuusi eri tuotetta jotka ylsivät miljardiluokkaan

kun jätämme pois dieselpolttoaineet ja teräslevyt niin ne tuotteet olivat hienopaperi sahatavara selluloosa pehmopaperi eli aivan niitä perinteisiä metsäteollisuutemme tuotteita

on tärkeää että tässä laissa säilytettiin vyöhykejako näiden tukien perusteena koska on tärkeää että pystymme hyödyntämään täysimääräisesti koko maan mahdollisuuksia yhteiseksi hyväksi

kun luonnonolosuhteet poikkeavat eri puolilla maata on tärkeää että tätä vyöhykejakoa pystytään tukien perusteena hyödyntämään

no joku voisi tietysti perustella tätä että nämä maakunnat olisivat jotenkin muulla tavalla taantuneet ja sitä varten sitten näitä valtionkaan työpaikkoja ei siellä tarvittaisi mutta sellainen perustelu ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

toinen näkökulma jonka haluan tähän ottaa liittyy tähän valiokunnan sinänsä erittäin hyvään mietintöön ja tähän lausumaehdotukseen jonka nyt siis tulemme tässä toisessa käsittelyssä eduskunnan kannaksi hyväksymään

kun todella eun valtiontukisuuntaviivat jättävät nyt uudistamisen tuen tästä laista pois niin kun tämä on valiokunnan yksimielinen mietintö eduskunnan yksimielinen päätös me tulemme sitten valvomaan sitä että todella uudistamisen tukemiseen saadaan oma laki koska tämä on aivan kriittinen kysymys sen kannalta että metsänhoito on kannattavaa joka puolella maata myöskin tulevaisuudessa

näin ollen onkin aivan ilmeistä että tämä nopea keskittymiskehitys valtion työpaikoissa ei korreloi alueitten yksityisen sektorin toiminnan vetävyyteen vaan itse asiassa ministeriöistä lähtien tapahtuu tällaista ei millään tavalla hallitusohjelmiin ja hallitusten tavoitteisiin kirjattua vaan nimenomaan hallinnonalakohtaista työpaikkojen valumista ja keskittymistä pääkaupunkiin

se on ollut suomelle aina kunnia asia ja sen tulee olla sitä myöskin jatkossa joten on tärkeää että eduskunta yhdessä valvoo tämän lausumaan sisältyvän metsäuudistamista edistävän lain valmistelun

ja se puolestaan siirtää tietysti ostovoimaa huomattavat määrät pääkaupunkiseudulle ja se on omiaan synnyttämään sitten tänne nopeasti kehittyvää yksityisen sektorin työpaikkojen kasvua joka edelleen taas ruokkii muuttoliikettä alueelle mikä edelleen taas sitten lisää niitä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin työpaikkoja ja kierre on valmis

itse asiassa keväällä julkaistun omakotiliiton ja kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan helsingissä perheen asumiskustannukset ovat juuri kaksi kertaa niin paljon kuin ne ovat rovaniemellä ja rovaniemelläkin asuminen on huomattavan kallista verrattuna ympäröivään maakuntaan joten kyllä todella voi miettiä sitä onko valtionhallinnon syytä antaa tällaisen kehityskulun edelleen jatkua

lisäksi voidaan kysyä sen perään kun suomeen on koko sotien jälkeisen ajan rakennettu hyvää infrastruktuuria joka puolelle maata kannattaako sitä kaikkea rakentaa nyt uudelleen ja moneen kerrokseen koska se on tavattoman kallista

jos mietitään kuinka kalliita ovat sinänsä siis tärkeät hankkeet kun tämä kehitys on kerran tuonut pääkaupunkiseudulle niin paljon asukkaita niin niitä ovat esimerkiksi länsimetro kehärata suunniteltu pisara rata kaikki muut suuret liikenneinvestoinnit joita tarvitaan fasilitoimaan tätä keskittyvää ja kasvavaa väestömäärää

en siis puhemies käytä tätä puheenvuoroa sen takia että kritisoisin näitä hankkeita vaan kysyn vain että kun meillä on jo hyvä infrastruktuuri niin miksi emme tukeutuisi siihen entistä enemmän emmekä olisi rakentamassa kaikkea kahteen kertaan

kun alussa puhuin siitä että tarvitsemme kasvua niin näyttää siltä että tällä hetkellä merkittävimpiä kasvupotentiaaleja ulkomaankaupan näkökulmasta mutta myös aivan oman taloutemme vahvistamisessa esimerkiksi energiasektorin osalta on edelleen metsien vihreä kulta

maaperän rikkaudet mahdollistavat huimia kasvunäkymiä investointisuunnitelmat pohjoiseen ja itä suomeen ovat huomattavat

jos teemme hyviä energiainvestointeja niin sille pohjalle voidaan rakentaa metallinjalostusta ja monia kasvavia elinkeinoja

ylipäätään arktisen alueen mahdollisuudet joista tämänkin budjettikeskustelun yhteydessä eri puheenvuoroissa on puhuttu ovat nimenomaan maakunnissa

nostankin vielä lopuksi esiin sen että nuorisotakuun yhteydessä ymmärrän että pääkaupunkiseudulle pitää saada nuorille koulutusmahdollisuuksia ja siksi on aivan oikein että tänne tuotaisiin uusia toisen asteen koulutuspaikkoja

mutta eihän tämä saa olla pois maakunnista koska silloin tällaisella hölmöläisten peiton jatkamisella kiihdytetään vain sitä kehityskulkua jonka tässä aiemmin kuvasin ja joka aiheuttaa kestämättömiä ongelmia esimerkiksi asumiskustannuksen osalta pääkaupunkiseudulla mikä aiheuttaa suomessa palkkojen nopeaa nousua joka edelleen rapauttaa teollisuutemme kilpailukykyä ja heikentää kauppatasettamme ja sitä kautta vaarantaa koko suomalaisen hyvinvoinnin

joten siksi yksinkertaisesti suomella ei ole varaa tähän kehityskulkuun jonka esimerkiksi nämä ministeri gustafssonin esittelemät leikkaukset toisen asteen koulutuksiin maakunnissa sellaisenaan toteutuessaan aiheuttaisivat

arvoisa puhemies

tämä eu ulottuvuus on tietysti viime vuosina käynyt aivan ilmeiseksi vaikka suomen liittymissopimuksessa ja ylipäätään eu politiikassa lähtökohta on se että metsäpolitiikka on kansallista

kun eu on alkanut yhä enenevässä määrin säädellä vaikkapa energiankäytön osalta polttoaineitten kestävyyden kriteereitä ja muita vastaavia asioita nämä vaikuttavat aivan konkreettisesti siihen miten sitten suomessa voidaan metsiä hoitaa ja tässä mielessä sitä todellista päätösvaltaa suomenkin metsäasioista on kaiken aikaa valunut eun suuntaan

siinä mielessä valiokunta nostaa aivan oikein esiin niin kuin edustaja myllykoski esimerkiksi edellä totesi että suomen tulee todella panostaa sinne eun pään edunvalvontaan

niin kuin edustaja korhonen totesi suomi voi siellä jopa jotakin voittaa sillä että sinne mennään mutta ilman hyvää edunvalvontaa myös eun päässä voimme valtavasti hävitä

kuten edellisessä puheenvuorossani otin esille sen kuinka suuri merkitys suomelle on metsätaloudella ihan perinteisellä metsäteollisuudella niin se on todella aivan kansantaloutemme kulmakivi ja siitä meidän tulee huolehtia

mutta todella tähän edustaja mattilan puheenvuoroon haluaisin sen verran kommentoida että onhan meillä myös kotimaassa työtä tehtävänä koska niin tämän lain käsittelyn kuin monen muun eu lainsäädäntöön liittyvän kysymyksen kohdalla olemme valitettavasti joutuneet huomaamaan että maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö saattavat edustaa täällä kotimaassa hyvin vastakkaisia kantoja ja tämä on kyllä sentyyppinen asia johon tulee kiinnittää huomiota niin tämän eduskunnan toimesta kuin varmasti tulevina vuosina

se oli todella selkeää tekstiä siitä miten suomalaisen maaseudun suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuutta turvataan ja tätä sektoria viedään eteenpäin

tiedänkin että ministeri tekee myös hyvää työtä maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja kysyisinkin sellaista asiaa että kun sitten ministerin tontille tulee muilta hallinnonaloilta haasteita tälle puolelle otan vaikka esimerkiksi eun rakennustarvikeasetuksen joka tulee tarkoittamaan sitä että sahatavaralta vaaditaan ce merkintä niin millä tavoin ministeri näkee että omalla hallinnonalallaan pystyy huolehtimaan maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisestä ja edelleen kehittämisestä kun muilta hallinnonaloilta tällaisia haasteita kaiken aikaa heitellään

arvoisa puhemies

edustaja myllykoski erityisen taitavaksi tunnettuna edustajana pystyi käsittelemään jo myös näitä päiväjärjestyksessä tulevana olevia asioita tässä samassa puheenvuorossaan mutta kyllä myllykoski on siinä oikeassa että kun kohta keskustelemme niistä niin niitten yhteydessä sitten näitten aluerajausten tekemisessä virkamiehet käyttivät keskeisenä perusteluna sitä että ei voida käyttää tällaista luovaa ajattelua koska se lisää byrokratiaa

tässä esityksessähän nyt juuri käsitellään eräänlaista aikanaan byrokratian poistamiseksi suunniteltua hanketta kun läänit lakkasivat olemasta ja nyt sitten vain päivitämme termistöä koskemaan sitä

mutta kyllä itse asiassa nyt on hyvä koko salin miettiä sitä poistettiinko sillä todella byrokratiaa vai lisättiinkö sillä vain hallinnon sekavuutta mikä aiheuttaa sitten väistämättä lisää byrokratiaa

kyllä meidän täytyy ilman muuta suomeen löytää sellaiset hallinnon aluejaot jotka ovat toistensa kerrannaisia ja jotka palvelevat joitain toiminnallisia kokonaisuuksia eikä näitä nimityksiä tarvitsisi sitten muuttaa hallituskaudesta toiseen

se päivittää termit tähän aikaan sen mukaan mitä hallinnosta on erikseen päätetty mutta mielestäni kyllä tällaisena aasinsiltana voisin puhemies todeta että ei se huono homma olisi jos suomessa olisi sellaiset selkeät läänit että ihmiset tietävät minkä läänin

keskustelu on päätteitä eli eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätit lancia talli on virossa toinen käsittely on päättynyt

aivan lyhyesti haluan nostaa esiin sellaisen näkökulman jota ei tässä talousarviokeskustelussa ole mielestäni vielä käsitelty ja se on tämä kohta vesitalous

täällä todetaan ja tämä on hyvä todeta nyt kun maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajakin tässä äsken puhui ja on vielä salissa paikalla että tulva ja patoriskit ovat hallinnassa

näin lapin kansanedustajana en ymmärrä sitä miten nämä asiat ovat nyt vain tällä kirjaamisella korjaantuneet kun meillä tuolla kemijoen vesistön maamme mahtavimman virran osalta on aivan ilmeinen tulvariski vuosittain olemassa

tietysti me kaikki toivomme että ensi kevät ei olisi se kevät jonka jälkeen näitä varattuja määrärahoja joudutaan käyttämään

mutta tämän huomion haluaisin tehdä että ennen kuin nämä tulva altaat saadaan rakennettua ja toivottavasti ne saadaan rakennettua tällaisina monikäyttöaltaina jotka pystyvät myös sitten tukemaan tätä vesivoiman tuotantoa joka on tutkitusti parasta uusiutuvaa energiaa puhdasta kotimaista sähköntuotantoa niin tämä tulvasuojeluasia ja tulva ja patoriskien hallinta ei ole kunnossa

edustaja hemmilä otti tässä esille että me lapin edustajat olemme kantaneet huolta siitä kun lohi ei pääse riittävässä määrin tuonne kutujokiinsa nousemaan

hemmilä on siinä aivan oikeassa että merellä tapahtuva liian mittava pyynti on se keskeinen syy miksi lohi ei pääse riittävässä määrin nousemaan

kannat eivät ole kestävällä tasolla puhumattakaan siitä että se nousevien lohien määrä olisi riittävä jotta se matkailullinen potentiaali jonka tämä lohi noustessaan tuonne pohjoisen jokiin toisi saataisiin todella hyödynnettyä suomalaisen työn ja sitä kautta hyvinvoinnin pohjaksi

se että jossain muualla kalastetaan yli kiintiöiden ei missään nimessä oikeuta meitä vaatimaan omille merikalastajillemme entistä isompia kiintiöitä vaan lähtökohdan pitää olla se että eun puitteissa kiintiöt saatetaan kestävälle tasolle ja sen jälkeen eri maissa onpa kysymys puolasta tai ruotsista tai suomesta kalastus merellä pannaan kuriin niin että se on nämä lohikannat turvaavalla kestävällä tasolla

tässä asiassa pitäisi ottaa kestävän kehityksen periaatteet käyttöön

arvoisa puhemies

kiistän jyrkästi edustaja heikkilän ajatuksen siitä että hallituksella olisi jonkinlainen piiloagenda ajaa suomalaista maaseutua heikkoon asemaan

hallituksella on tavoitteena vahvistaa suomen kaikkien alueitten elinvoimaisuutta jotta voimme saada kansantalouden uudelleen kestävälle uralle

tässä laissa on kysymys eun yhteisen maa talouspolitiikan uudistuksen kansallisesta toimeenpanosta

tämähän on tietysti eun toiminnasta hyvin suuri osa tämä maatalouden kokonaisuus ja sitä myötä koko tämä cap reformin nimellä kulkeva uudistus on tietysti ollut eun viime vuosien suurimpia asiakokonaisuuksia

tämä on ollut jo edellisen komission valmistelema uudistus joten siten nykyistä komission puheenjohtajaa ei voi siitä tietenkään syyttää mutta kyllä junckerille voi lähettää täältä suomen eduskunnasta sellaiset terveiset että kun kaikkien uudistusten lähtökohtainen tavoite on vähentää byrokratiaa selkeyttää hallintoa yksinkertaistaa menettelyjä ja sitä kautta luoda eurooppalaisille elinkeinoille paremmat toimintaedellytykset niin jokainen uudistus mitä tehdään aina lisää byrokratiaa ja näin ei voi olla

itse olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että myös tähän kansalliseen lainsäädäntöön oltaisiin voitu ja pitää voida sorvata vyöhykeajattelua samaan tapaan kuin vaikkapa tuossa edellä kemera laissa keskustelimme ja sitä kautta oltaisiin voitu vähentää niitä ongelmia mitä edustaja heikkilä tuossa kuvasi

mutta haluan kiittää samalla myös ministeri orpoa siitä että esimerkiksi petopolitiikkaan tullaan tuomaan uusia keinoja joilla sitten vaikkapa näihin porotalouden kannattavuusongelmiin vielä puututaan

haluan kiittää kyllä taitavasta työstä edustajakollega sankeloa siinä mielessä että näitä isoja uudistushankkeita saadaan vietyä hyvin eteenpäin valiokunnassa huolimatta siitä että hallituspuolueilla on siellä todella vähemmistö

arvoisa puhemies

meillä on puhdas maaperä meillä on puhtaat vedet

suomalainen ilmanlaatu on euroopan paras meidän ankara ilmastomme tekee selvää useimmista taudinaiheuttajista

arvoisa puhemies

meidän eläintemme hyvinvointi on todella korkealla tasolla ja esimerkiksi tällaisia multiresistenttejä bakteerikantoja jotka jo vaikkapa niinkin lähellä kuin tanskassa vaivaavat lihantuotantoa meillä ei esiinny

on mukava huomata että tämä puheenvuoroni kirvoitti tässä kannanottoja edustajakollegoilta ja pääsääntöisesti ajatustani tukevia puheenvuoroja

juuri kuten puheenvuorossani kuvasinkin tämä ongelmakenttä ei ole missään nimessä tämän hallituksen ongelma yksistään tai edellisen tai sitä edellisen hallituksen vaan tämä ongelma on suomalaisen yhteiskunnan haaste jota varmasti jokainen erivärinen hallitus on osaltaan pyrkinyt ratkomaan mutta vetoan todella että nykyinen hallitus nyt erityisen tarmokkaasti tämän keskittymiskehityksen hidastamiseen ryhtyisi koska meillä ei siihen yksinkertaisesti ole varaa ottaen huomioon ne aiemmassa puheenvuorossani esittämäni argumentit

meillä eläimiä lääkitään vain sairauteen ei ennalta ehkäisevästi

on aivan selvää että näin hyvälle tuotteelle tulee olemaan kysyntää

mutta joka tapauksessa tarvitaan elinvoimainen maaseutu tarvitaan elinvoimaiset tilat näitä maailman parhaita tuotteita tekemään ja siksi on tärkeää että tässäkin nyt pystytään suomalainen tukipolitiikka muotoilemaan näitten eun tasolla päätettyjen yhteisen maatalouspolitiikan puitteitten mukaan sellaiseksi että tilat ovat tulevaisuudessakin elinvoimaisia suomessa

mitä tulee sitten esimerkiksi olemassa olevien toimintojen alueellistamiseen edustaja hongisto mainitsi vaikkapa poliisin tietohallintokeskuksen alueellistamisen totta kai aina tällaisen jo toimivan yksikön alueellistaminen on vaikeampaa mutta tässäkin alueellistamisessa on siinä mielessä ollut onni onnettomuudessa että tietohallinnon merkitys sitten viime vuosina tämän alueellistamisen jälkeen on sisäasiainhallinnossa kasvanut valtavasti ja tavallaan ne pienet synnytyskivut mitä tässä vaiheessa oli kun poliisin tietohallintokeskus rovaniemelle alueellistettiin ovat pientä sen rinnalla kuinka valtavan menestystarinan nykyiseksi hallinnon tietotekniikkakeskukseksi kasvanut haltik on pystynyt sitten rovaniemellä valtionhallinnon alueellistamisen eräänlaisena kruununjalokivenä tekemään

haluan tämän liittää vielä näihin tänä iltana käsiteltyihin muihin lainsäädäntöihin sillä että hyvin usein ne ovat ne aktiiviset tilat jotka myös aktiivisesti hoitavat niitä metsiä joista tulee sen tavaraviennin kaikkein suurin arvonlisä suomelle

elikkä siinäkin mielessä tämä että pidämme tilojen puolta edistää myöskin suomalaisen metsäteollisuuden ja siten koko kansantaloutemme etua montaa montaa kautta ei vain sen ruoan tuotannon vaan myös esimerkiksi metsäteollisuuden kautta

mutta juuri tämän problematiikan vuoksi jonka edustaja hongisto nosti esille että olemassa olevien yksiköitten siirteleminen on haastavaa eikä se ole välttämättä edes tarkoituksenmukaista valtion tulisikin omaa työnantajapolitiikkaansa kehittää arvoisa puhemies siihen suuntaan että mahdollisimman joustavasti voisivat valtionhallinnon työntekijät sijoittua mikäli suinkin on mahdollista sitä työtä etänä moderneja tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen tehdä koska ne kasvusektorit joita meillä tällä hetkellä on onpa kysymys kaivosteollisuudesta tai matkailusta vaativat myös perheille puolisoille työpaikkoja maakuntiin

nämä valtionhallinnon työpaikat olisivat mitä erinomaisimpia puolisotyöpaikkoja jotta sitten ne yksityisen sektorin työpaikat ovat myös mahdollisia ja perheet voivat maakuntiin asettua

tämä budjetti on laadittu oloissa joissa talouden näkymät ovat valitettavasti tuntuvasti heikentyneet siitä missä esimerkiksi vielä alkuvuodesta kehyspäätöksen aikoihin oltiin

näissä vaikeissa oloissa hallitus on kiitettävästi pystynyt löytämään voimavaroja uuden kasvun edistämiseen sekä monien yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseen

erityisen hyvänä asiana pidän ensi vuoden alusta toteutuvaa nuorisotakuuta joka on sekä uuden kasvun luomista että erittäin merkittävän yhteiskunnallisen ongelman nuorten syrjäytymisen taklaamista

nuorisotakuun toteuttamisen kannalta aivan keskeistä täsmätoimenpiteiden lisäksi on kuitenkin se että suomeen ylipäätään syntyy uusia työpaikkoja